tässä on sikäli vähän tämmöisestä peilireaktiosta kysymys

liikkuvan poliisin lakkauttaminen on myös selkeä esimerkki hallituksen kyvyttömyydestä edistää turvallisuutta ja ennalta ehkäistä rikollisuutta

puhemies

tällöin leikkaukset kannattaa mielestämme kohdistaa maamme ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin

ne edustajat jotka nyt todistavat sitä että puu riittää vallan mainiosti ovat aikaisemmin silloin kun puhutaan tuulivoimasta sanoneet että puuhake ei riitä sen takia tarvitaan sitten tuulivoimaa uusiutuvana energiana

edustaja viitasella ja muilla hallituspuolueitten edustajilla näyttää olevan vastaanottimessa vikaa jos tuon edustaja pekkarisen puheen tulkitsee kehuksi

viranomaiselta kun poistuu tämä suunnitelmien hyväksymisvelvollisuus niin tavallaan poistetaan vastuuta siltä osin mutta lopputulos voi olla kuitenkin se että se mitä tehdään ei täytäkään niitä määreitä

kuntien sekä valtion toimintakulttuuri ja sääntöviidakko ovat vuosikymmenten mittaan paisuneet pisteeseen jossa meidän on pakko aloittaa raivaus tai koneemme tosiaankin hyytyy

mutta tässä tilanteessa meidän täytyy kyllä katsoa tulevaisuuteen ja nimenomaan nähdä tulevaisuuteen ja kun näemme tulevaisuuteen niin nyt on tehtävä niitä ratkaisuja ja tässä päivässä jotka vaikuttavat sinne tulevaisuuteen

hallituksen toimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella

siitä leikkaisimme tehottomimman osan pois

ministeri perusteli mielestäni hyvin sen että ainespuuta ei pitäisi samalla tavalla tukea kuin energiapuuta

leikattavaa riittää samoin tehottomissa yritystuissa

edellä mainituista kohteista saa säästettyä yli puolen miljardin euron summan ilman mainittavia haittavaikutuksia maamme kansalaisten hyvinvointiin

jos mielimme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja houkutella esimerkiksi uutta toimeliaisuutta kotimaisten ja ulkomaisten investointien muodossa maahamme emme voi enää jatkaa tällä hitaalla byrokratian ja pykälien tiellä

toisaalta tässä myöskin on sitten maanomistajan metsänomistajan etu kysymyksessä ja metsänomistajalle on tietysti etu että hän saa täyden tuen kaikelle puulle

me käsittelimme täällä eduskunnassa joku aika sitten työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasioita ja tämän käsittelyn yhteydessä tuli selville että työkyvyttömyyseläkemaksua on peritty liikaa pääsääntöisesti pk yrityksiltä

tilanne on tältä osin kestämätön

mutta ne konkreettiset toimenpiteet mitä nyt täytyisi tehdä niin meidän pitäisi purkaa vientiteollisuuden esteitä ja tämän johdosta ympäristöministeriöstä voitaisiin luopua ja muuttaa se luonnonvaraministeriöksi

ihan aluksi haluan sanoa että minun mielestäni perussuomalainen vaihtoehto tässä vaiheessa on että kunnilta ei leikata valtionosuuksia ei leikata kuntien rahoja ja sote ja kuntarakennelaki valmistellaan yhdessä ja parlamentaarisesti

koska haluamme esittää vastuullisen tarkan ja realistisen vaihtoehdon joka on kokonaisuudessaan täysin toteutuskelpoinen olemme sisällyttäneet edustajiemme henkilökohtaiset talousarvioaloitteet varjobudjettiimme

tässä lopputarkastuksen yhteydessä viranomaisella on erittäin suuri valta sitten hyväksyä tai hylätä jos ei ole kysymys rajatapauksesta ja kyllä tämmöisessä tilanteessa on semmoinen pieni korruption vaara olemassa

nyt on metsäteollisuus kertonut suurista investoinneista eli tämä on tarkka paikka että minkälainen päätös tästä eduskunnassa syntyy

niin kuin pääministerikin viime viikolla omassa puheessaan sanoi suomesta täytyisi saada koko euroopan kasvuyrityskeskus ja se edellyttää kylläpähän syö hyvä idea sinänsä ja tämä edellyttää kyllä sitä että me pistäisimme temin sisälle sitten erikseen yrittäjyysministerin

mutta ministerille esittäisin kuitenkin kysymyksen siitä että nyt tänä päivänä sahoille ei makseta siellä tuotetusta energiahakkeesta tukea mutta kuitenkin esimerkiksi venäjältä tuodulle hakkeelle maksetaan tukea

tällä kokonaisuudella olisimme hallitusta vastuullisempia ja oikeudenmukaisempia ja kaikki tämä niin että ottaisimme hallitusta vähemmän velkaa

kyrönsalmi on suomen vaarallisin sisävesiväylä ja viikko sitten jälleen kerran rahtialus törmäsi tässä kapeassa olavinlinnan ja tallisaaren välissä olevassa väylässä jossa on syvä virtaus väylän reunaan ja vei mennessään sillan kalturin

nyt on kysymys siitä että ollaan vakuutusmaksuilla kerättyä rahaa laittamassa puskuriin jolla puskuroidaan sijoitusriskiä

työsuojeluviranomaisella on aika hyvät suhteet lehtitietojen mukaan myöskin rakennusliikkeisiin tällä hetkellä ja tämäntyyppinen toiminta ei varmaankaan edistä sitä että tämäntyyppisiä suhteita voitaisiin vähentää

mutta tässä on nyt tapahtunut kuitenkin joka tapauksessa niin että yhtiöihin on kertynyt tätä maksua satoja miljoonia euroja ja samaan aikaan on nähtävissä kehitys että yhä vaikeammin ihmiset pääsevät työkyvyttömyyseläkkeelle tai sairauspäivärahalle

tavallinen kansalainen puolestaan joutuu pahimmassa tapauksessa toimittamaan lippua ja lappua luukulta toiselle useaan kertaan sekä toimittamaan katselmuksia toteuttaakseen pienenkin hankkeen liittyi se sitten rakentamiseen ammatin harjoittamiseen yrittämiseen tai melkein mihin tahansa

katsomme että pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen rata ja tieverkko on edellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle

arvoisa puhemies

sillä luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille jotta ne pystyvät toimimaan maamme reuna alueilla ja samalla pidetään nykyistä paremmin suomi asuttuna

kysyisinkin sosiaali ja terveysministeriltä

mutta jatkossa voi olla niin että alus kaatuu ja polttoaineet valuvat saimaan herkkään luontoon

mutta kun asumistukea yleensä korotetaan se valuu jostain syystä vuokrahintoihin ja saman verran vuokria korotetaan

täällä salissa myös debattikeskustelussa kävi ilmi että hallitus ei ollut tässä valmistelutyössään kuullut asiantuntijoita

kun näyttää siltä että pääministeri ei ole tästä asiasta syväväylän siirrosta savonlinnassa kiinnostunut eikä liikenneministeri niin kysynkin ympäristöministeriltä

tosi tarve on aika kaukana tästä verosta kylmät joka koskee valtion omistajaohjausta ja valtionyhtiöiden

perussuomalaiset näkevät suomen maaseudun voimavarana ja toivovat sen säilyvän monimuotoisena elinvoimaisena asuinympäristönä myös tulevaisuudessa

no miksi ei ole kuullut vastaus on siihen varmastikin aivan selvä

kiinnostaako teitä mahdollinen suuronnettomuus olavinlinnan vieressä saimaassa vai onko mahdollista että syväväylää savonlinnassa siirretään ja siihen saadaan sitten budjetissa rahat

ja jos nyt katsoo yhden tämmöisen toimijan vvon osingonjakoa sen omistaa kyllä kyseinen ammattiyhdistysliike

arvoisa puhemies

siitä huolimatta thl on kuitenkin antanut hallitukselle neuvoja ja on hiukan arvostellut hallituksen toimia tässä kunta ja sote uudistuksessa

arvoisa puhemies

haluan vielä lopuksi todeta että vaihtoehtobudjettimme toteuttaa jopa hallituspuolueiden vaalilupauksia paremmin kuin hallituksen oma esitys

ja kysyisin ministeriltä

vasemmistolaita väitti ennen eduskuntavaaleja etteivät he hyväksy pienituloisia kurittavaa alvn korottamista ja oikeistolaita puolestaan etteivät hyväksy ostovoimaa leikkaavaa ansiotulojen verotuksen korottamista

tämä hallitus onkin päättänyt aloittaa sen mikä olisi pitänyt aloittaa jo vuosia sitten eli aloittaa prosessin jonka tuloksena syntyy uudenlainen suomi sellainen suomi jossa on helpompi hengittää sellainen maa jossa yritysten taloudellisten investointien ja yksityishenkilöiden toteuttamien hankkeiden toteuttamiseksi ei tarvitse suorittaa nykyisen kaltaista sääntömaratonia

vaihtoehtobudjetissamme perussuomalaiset eivät ole korottamassa arvonlisäveroa ja vaihtoehtomme tuloveroasteikko on kokonaisuudessaan hallituksen ehdotusta paljon armeliaampi

mutta kun mennään tuonne maakuntiin niin siellä ovat demarit ja kokoomuslaiset maakuntaedustajat paljon ärhäkkäämmin tätä kuntarakenneuudistusta vastaan kuin kerrassaan perussuomalaiset täällä suuressa salissa

tästä huolimatta olisimme hallitusta vastuullisempia ja ottaisimme valtiolle vähemmän uutta velkaa

jos miettii sitä mihin nämä uudet työpaikat ovat syntyneet ne ovat syntyneet nimenomaan pieniin yrityksiin ja sen vuoksi nyt olisi pitänyt tehdä tämä perussuomalaisten esittämä reilu alvittoman toiminnan alarajan nosto

vaihtoehtomme on kasvua ja työllisyyttä edistävä robinhood budjetti

tuulivoimasta on tullut takuuvarma tapa tehdä rahaa

seitsemän pointtia joista ensimmäinen pointti on se että kaikki sääntely on käytävä läpi ja turhasta sekä päällekkäisestä sääntelystä on luovuttava

niitä palveluja on mitä moninaisimpia aina katuverkosta ja sen puhtaanapidosta terveyspalveluihin valaistusta pururadasta aina saattohoitoon

nyt vaaditaan toimia tässä ja nyt

hallitushan on toiminut jo monta kuukautta sitten ja kaikki ne toimet oltaisiin saatu aikaiseksi jos oltaisiin saatu yhteiskuntasopimus mutta sitä nyt ei ole saatu aikaiseksi

kolme

lupien käsittelyajoille on asetettava aikarajat

viimeisimmäksi hallitus pesee käsiään vastuustaan työttömiä kohtaan sysäämällä heidät kunnille

neljäs pointti

kysyn asianomaiselta ministeriltä

minä en puhu mistään pakkolakipaketista koska se on aivan väärä termi kysymyksessähän on kilpailunedistämislakipaketti jonka vaikutukset ovat paljon pidemmällä ja ne ovat rakenteellisia

kuudes pointti

hallituksen on selkeytettävä elyjen avien ja kuntien virkamiesten roolia sekä suoraviivaistettava hallinnon tapoja toimia

pidämme hyvänä että kunnille annetaan vapaammat kädet toteuttaa ja järjestää palveluitaan mutta samalla on varmistettava etteivät käytännöt kunnissa poikkea liikaa toisistaan

mutta tapa miten siihen pyritään ei välttämättä ole hyvä

ei työllisyyttä tässä maassa kokonaisuutena hoideta millään työllisyysmäärärahoilla vaan meidän täytyy tehdä niitä toimia joilla me luomme yrityksille kilpailukykyä ja saamme aikaan nimenomaan sellaisia kestäviä pysyviä työpaikkoja

edustaja viitaselle sen verran totean tässä että missään perussuomalaisten vaaliohjelmassa ei ole ollut arvonlisäveron korotusta eikä ainakaan minun aikanani tule olemaan ja varjobudjeteissamme joita olemme laatineet tällä hetkellä kaksi kappaletta kummassakaan ei ole ollut arvonlisäveron korotusta eikä tule olemaankaan niin pitkään kuin minä olen jotenkin niitä laatimassa

kun poistetaan viranomaiselta suunnittelujen hyväksyminen ja sitä kautta tietysti viranomaisen vastuu poistuu ja jätetään se rakentajalle ja tullaan siihen tilanteeseen että valmis laiva täytyy lopputarkastaa niin kyllä siinä on tietysti se tilanne että on varmasti rakentaja pyrkinyt hakemaan kaiken sen tiedon mitä viranomaiselta saa

seitsemäs pointti

ylipäänsäkin näyttää olevan että niin tavaraliikenteessä kuin henkilöliikenteessäkin rautateillä suuri ongelma on vr itse

kunnat kuitenkin on ajettu tällä politiikalla taloudelliseen ahdinkoon se kaiketi kataisella ja urpilaisella on ollut tarkoituskin